vaikka edustaja auton lakialoite on erittäin hyvä ja kannatettava ja toivon että se myös muuttuu laiksi jonakin päivänä niin näen huolestuttavana piirteenä sen jos eduskunnan täytyy lähteä säätämään yksityiskohtaisesti lakeja joissa erikseen todetaan mitä ei saa tehdä

verotusarvon määrittely johtaa tietyillä alueilla suomessa tilanteeseen missä toimitilakiinteistön käypä arvo on pienempi kuin vuotuinen kiinteistövero

kiinteistövero edustaa tällöin niin sanottua käänteistä progressiota eli mitä vähäarvoisemman liike tai toimistokiinteistön omistat sitä enemmän joudut maksamaan veroa

itse näen nämä aloitteet periaatteellisina

nyt on käynyt sillä tavalla että meillä on hydrobalanssi nollassa aikaisemmin oli kuivaa jaksoa nyt on sen verran märkää että hydrobalanssi on nollassa ja sitten sähkön kulutus

edustajat kataja ja toivakka ovat erinomaisella tavalla puuttuneet pikavippiyritysten toiminnan kiistattomiin ongelmiin siitä heille kiitos jo tässä vaiheessa

siihen on kaksi syytä

lakitekstien perusteluissa käytetään käypä arvo käsitettä mutta sillä tarkoitetaan viranomaisten määrittelemää arvoa joka voi olla hyvinkin kaukana todellisesta käyvästä arvosta

vankeuden täytäntöönpanon tavoitteena on lisätä vangin valmiuksia rikoksettomaan elämäntapaan edistämällä vangin elämänhallintaa ja sijoittumista yhteiskuntaan sekä estää rikosten tekeminen rangaistusaikana

edustaja zyskowicz täällä hyvin esimerkein toi esille miten oikeusasiamies otti omassa kertomuksessaan kantaa siihen että näitä tarkkailuhaalareita ei saa käyttää ja vangilta ei hänen mukaansa perustuslakiin vedoten olisi saanut ottaa rikoksentekovälinettä eli kirjoituskonetta pois

voittoa ja taloudellista hyötyä tavoitellaan lainsyrjää kiertäen kohtuus unohtaen

kiinteistöveron ala ja ylärajojen korotukset ovat jopa vähämerkityksisiä mikäli verotusarvon määrittely poikkeaa huomattavasti omaisuuden todellisesta arvosta

olin erittäin iloinen kun väliaikainen puhemies ben zyskowicz nosti viime keväänä presidentille osoittamassaan puheessa esille optiot ylisuuret palkkiot ja bonukset

kunnat tietysti kiittävät saamistaan verotuloista mutta nykykäytäntö johtaa siihen että omaisuuden todellisesta arvosta maksettava kiinteistövero poikkeaa suomen sisällä jopa tuhansia prosentteja

on täysin selvää että kaikki taloudelliset kohtuuttomuudet ja veronkierrot vaikka ne laillisia olisivatkin vinouttavat kohtuuden käsitettä ja edistävät itsekkyyttä kansalaisten ja yritysten keskuudessa

on todella erinomaista että hallitus nyt selvästi satsaa rahaa nuorten työllistämiseen ja nuoriin yleensäkin ja sillä tavalla osoittaa että nuorten asiat otetaan tosissaan

sellaista kehitystä eduskunnan ei pitäisi edistää joten näissäkin asioissa pitäisi lähteä siitä että laki on niin kuin se luetaan ja niin se pitäisi myös tulkita koska jos me lähdemme tälle tielle että me joka asiassa lähdemme vain entistä yksityiskohtaisemmin säätämään lakeja niin siitä seuraa se että yhteiskunnan toiminnot takkuilevat ne hidastuvat ja se tulee entistä kalliimmaksi

minä olen hyvin kiinnostunut siitä millä tavalla näille nuorille saadaan työpaikka ja jonkunmoinen lukujärjestys heidän elämäänsä että he voisivat katsoa eteenpäin ja sitten aikaa myöten kenties alkaa opiskella mikä tietenkin on se ensisijainen tarkoitus

ja väittäisinpä vielä näin että kun tämä ulotetaan elinkeinoelämän lainsäädäntöön niin yritysten kilpailukyky menee entistä heikommaksi ja entistä suurempi työaika kullakin toimialalla menee näiden lainsäädännöllisten velvoitteiden täyttämiseen ja siinäkin mielessä tämä on hyvin periaatteellinen ja tärkeä kysymys kannattaako yleensä tälle tielle lähteä

kenellä tästä on ensisijainen vastuu että näin tapahtuu

arvoisa puhemies

toki tässä tapauksessa tämä aloite täytyy viedä loppuun mutta jollakin tavalla tämä keskustelu oikeusasiamiehen ja muiden lakia tulkitsevien ja eduskunnan välillä täytyy nyt käydä että me emme sorru siihen että tänne lähdetään tämmöisiä lakialoitteita joka päivä tuomaan

käydään nämä nyt läpi mutta jotenkin toivoisin että tämäkin puheenvuoro otetaan sitten vakavasti

tämän aloitteen ja oman puheeni täällä ei ole tarkoitus sinänsä loukata ketään mutta tämä on semmoinen asia josta itse koen että meillä kansanedustajilla on vastuu yrittää hoitaa tämä asia ja omalta osaltani kiitän kaikkia allekirjoittajia ja toivon että kukaan kansanedustaja ministeri tai virkamies ei loukkaannu siitä jos me täällä kansanedustuslaitoksessa pyrimme sitten kansalaisille takaamaan oikeutta ja ajamaan heidän etuaan koska käsittääkseni kansanedustaja on valittu ajamaan kansan etua

päivä tuli julki niin silloin jossakin otin kantaa asiaan ja lupasin että teen kaikkeni jotta tämä vääryys oikaistaan ja teen tarvittaessa lakialoitteen tästä asiasta

katson että olen tämän oman työni tehnyt ja sen olen täyttänyt minkä olen julkisuuteen luvannut

arvoisa puhemies

edustaja tölli hyvin perustelee asioita mutta minun mielestäni yksi perusongelma on se että me olemme kunnissa joutuneet vangiksi tämän paras hankkeen kanssa

minä uskon että valtiovarainvaliokunta sitten osaa tämän asian käsitellä siihen liittyvällä vakavuudella ja arvokkuudella ja minä luotan täysin että ministerit ja valiokunta käsittelevät tämän oikein

me olemme kuusi vuotta tästä keskustelleet ja kaikkea päätöksentekoa leimaa käytännössä se että me arvioimme kenen kanssa ja mitenkä ja pakottaako valtio ja muuta

se on vienyt kerta kaikkiaan työrauhan monilta muilta asioilta

kiitos

kukaan ei tiedä mitä täällä päätetään miksi tämä on perustettu

arvoisa puhemies

suomalainen kulttuuri ja päätöksenteko nojaavat poikkeuksellisen vahvasti yhdenvertaisuuteen ja tasa arvoon ja kun me tässä pykälässä käsittelemme saamelaiskäräjistä annetun lain muuttamista ja seuraavassa pykälässä aiomme ratifioida kansainvälisiä sopimuksia niin minä kysyn oikeusministeriltä

sen takia jos me menemme syrjäalueilla kovin laajoille alueille niin ihmiset ja päättäjät eivät tiedä mitä itse asiassa päättävät

kyllä tämmöinen järkevä työssäkäyntialueisiin perustuva uusi kuntarakenne on minun mielestäni perusteltu eikä se välttämättä keneltäkään vie mitään pois mutta se johtaa siihen että asioista päättää yksi hallitus ja yksi valtuusto

onko tämä hyvää hallintokulttuuria että me säädämme semmoisia lakeja jotka todellisuudessa asettavat eri kulttuurin harjoittajia ja kansalaisryhmiä toisiansa vastaan ja aiheuttavat maamme rajojen sisäpuolella vuosikausiksi epäsopua ja riitaa ja siirtävät näitä sisäpoliittisia päätöksentekoon liittyviä ongelmia maamme rajojen ulkopuolelle

haluan vielä omaan ensimmäiseen puheenvuorooni lisätä sen että koska meillä ja hallituksella on tarkoitus lisätä suomessa yrittämistä ja lisätä työntekoa niin tämä liian kova verotusarvo jollakin kiinteistöllä varsinkin syrjäisillä paikkakunnilla johtaa siihen että se elinkeinopoliittisesti ei mahdollista sitä toimintaa mitä siellä luontaisesti voidaan harjoittaa

otetaanpa esimerkki että siellä olisi jo sopiva kiinteistö joka on vähäarvoinen mutta jonka verotusarvo voi olla siihen käypään arvoon korkea

puuttumatta näihin yksityiskohtiin joiden asiantuntija varmasti itse en ole kuitenkin käytän sen takia tämän puheenvuoron että minä koen että tässä talossa lainsäätäjän velvollisuus on edistää sellaista lainsäädäntöä joka lisää harmoniaa ja yhteisymmärrystä tasa arvoa ja yhdenvertaisuutta

sen takia tätä pitää varmaan siinä uudistuksessa tarkastella että sen omaisuuden verotus on sitten kohtuullista ottaen huomioon sen alueellinen sijainti koska nyt oma käsitykseni on se että sitä maapohjan sijaintia pystytään alueellisesti tällä hetkellä erilaisesti käsittelemään kiinteistöverotuksessa mutta rakentamiseen ja siihen rakennukseen kohdistuvat tietyt samat kriteerit jolloin eri paikkakunnat joutuvat kyllä väistämättä eriarvoiseen asemaan

mutta ihan yleisenä huomiona tämä että kun me pyrimme energian säästämiseen niin kyllähän sekin täytyy tunnustaa että tänä päivänä meillä on erittäin paljon kosteus ja homevaurioita niissä kiinteistöissä joissa on pyritty nimenomaan energiansäästöön

arvoisa puhemies

lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi

me kävimme maa ja metsätalousvaliokunnassa pitkän keskustelun maaseudun pienyritystoiminnasta ja kaikki jäsenet kantoivat huolta siitä että kahta kautta tämmöinen ce merkintä vaikeuttaa tätä työtä

se on lisäkustannus se lisää byrokratiaa se syö työaikaa ja kaikki nämä kun volyymit ovat pieniä ja katteet ovat pieniä sammuttavat kipinän tehdä tätä paikallista työtä joten valiokunta kyllä kokonaisuudessaan oli hyvin huolissaan

kyllä tässäkin energiansäästössä kannattaisi nyt ottaa huomioon että jos me näin kylmässä maassa lähdemme rakentamaan pulloja niin sehän aiheuttaa valtavat paineet ilmastointijärjestelmille ja vähäisetkin virheet niissä aiheuttavat sisäilmaan ongelmia ja sitä kautta ihmisten sairastumisia

valiokunta ilmoittaakin ja korostaa että uudesta ce merkinnästä aiheutuu lisätyötä ja byrokratiaa sekä ylimääräisiä kustannuksia erityisesti pienille toimijoille jotka eivät ole aikaisemmin käyttäneet vapaaehtoista ce merkintää

kyllä tämä pitäisi vakavasti ottaa huomioon ettei lähdetä taas tielle jossa yhdessä kohtaa säästetään ja toisaalla tulevat suuret kustannukset ja ne kustannukset ovat nimenomaan ihmisten terveyden kustannuksia

uhkana on että osa pienistä sahoista lopettaa tässä yhteydessä toimintansa ja jos me joka toisessa asiassa menettelemme sillä tavoin että aiheutamme sellaisia säädöksiä jotka isoille yrittäjille eivät tuotettua yksikköä kohti merkitse juuri mitään mutta tappavat pienyrittäjyyden niin me emme kyllä tässä suomessa pysty rakentamaan sitä tulevaisuutta mitä me koko ajan yritämme pienyrittäjyyden kautta

se pyrkii edistämään turkiseläinten terveydenhuoltoa ja sitä kautta hyvinvointia

huomionarvoista kuitenkin on se että turkiseläinten terveydenhuoltojärjestelmä alkaa jo aivan lähiaikoina ja pitää huomioida myös se että se on vapaaehtoista

edustaja nylund mainitsi asetuksen ja pakon ja itse pidän sitä hyvänä työkaluna sinänsä mutta mieluummin me pyrimme vapaaehtoistyön kautta näihin hyviin tuloksiin

turkistuottajien mukaan tällä hetkellä suurimpia ongelmia on tietenkin eläinlääkäreitten saanti mutta tämä ei ole pelkästään eläinlääkäreitten saantikysymys vaan kyseessä on myös eläinlääkäreitten erikoistuminen sillä tavallinen eläinlääkäri jota itsekin edustin kunnaneläinlääkärinä ollessani ei tiedä turkisalasta juuri mitään

arvoisa puheenjohtaja

minun mielestäni monta kertaa on kysymys asenteesta menevätkö asiat eteenpäin vai eivätkö ne mene

ainakin itselleni on semmoinen oppi elämän aikana tullut että kyllä yrittämisen vapautta pitää kunnioittaa ja toinen mitä pitää kunnioittaa on asiakkaiden tahto

tästä asenteesta vain sen verran että kysyisin ministeri ihalaiselta onko meillä suomessa vähän liiankin kova halu säädellä asioita

turkistuottajille on tänä vuonna palkattu kaksi uutta eläinlääkäriä joten heillä on käytössään tällä hetkellä neljä eläinlääkäriä joten katson että turkiseläinten hyvinvointiin on myös turkistuottajien taholta kiinnitetty erittäin hyvää huomiota

toinen ongelma mikä vaivaa turkistuottajia on rehunsaantiongelmat ja erityisesti korkealaatuisen rehun saantiongelmat

arvoisa rouva puhemies

ja huono rehu aiheuttaa

kun meillä suomessa markkinat eivät oikein kunnolla toimi ja täällä on vähän vähän porukkaa niin minkä takia meidän pitää vielä asenteellisesti säädellä niin että entisestään vaikeutetaan nimenomaan yrittäjien asemaa

tähän sisältökysymykseen sen verran että mitä mieltä te arvoisa opetusministeri olette siitä mallista mikä monissa maissa on käytäntönä esimerkiksi sveitsissä että työelämä ja opiskelu ikään kuin nivotaan entistä voimakkaammin yhteen

arvoisa puhemies

huono rehu on hyvin tärkeä seikka siinä mielessä että mikäli turkiseläimille syötetään huonolaatuista rehua joka ei ole lajityypillistä niin siitä aiheutuu monenlaista huonoa seurausta esimerkiksi sellaisia sairauksia jotka tulevat huonon kunnon takia ja tämä on myös eläinsuojelukysymys

huomioiden myös tämän vaikean työllisyystilanteen pitäisikö jotakin tehdä että tämä prosentti saataisiin nostettua ja nuoret saisivat sitä erittäin arvokasta työelämän kokemusta paremmin kuin tänä päivänä

tämä rehunsaannin pullonkaula pitäisi pyrkiä ratkaisemaan niin että turkiseläimet saavat ensiluokkaista rehua mikä takaa sen että ne pysyvät sitten terveenä

yksi merkittävä tekijä joka minun mielestäni suomalaisessa turkistuotannossa on jo nyt otettu huomioon on se että me tarjoamme tietyille turkiseläimille tuulensuojaa me tarjoamme kuivikkeita ja tämä on osoitus siitä että myös turkiseläinten hyvinvointivaatimukset on suomessa otettu hyvin huomioon päinvastoin kuin kenties monissa muissa maissa

lähtökohta ainakin sille minkä takia itse näen että säilytämme suomessa turkistuotannon on se hyödyttääkö se turkiseläimiä kovin paljon jos turkistuotanto lopetetaan suomessa ja se siirtyy jonnekin muualle missä väittäisin ei ole niin kehittyneitä terveydenhuoltojärjestelmiä kuin suomessa on

mutta kaikki nämä toimenpiteet jotka edistävät turkiseläinten hyvinvointia kuten tämäkin lakialoite ovat erittäin tervetulleita

arvoisa puhemies

se osittain pitää paikkansa mutta tästä asiasta on hyvä esittää tulevaisuusnäkymiä kun ei ole vastuussa puheistaan sen takia kun kukaan muukaan ei tiedä

mutta voisi vähän ottaa senkin näkemyksen tulevaisuuteen että maailmalla alumiinin kulutus lisääntyy merkittävästi ja se on yksi parhaita indikaattoreita siitä että talous kasvaa ja nousee

näiden tuulivoimaloitten kotimaisuusaste on erittäin alhainen

samalla tavalla kannattaa sekin huomioida että japanissa ja yhdysvalloissa autojen osto on aivan eri tasolla kuin mitä se oli vielä vuosi kaksi sitten

näillä näkymillä on myös syytä olettaa että kiinan kuoppa lähtee nousemaan ylöspäin joten ainakaan itse en välttämättä näe tulevaisuutta niin synkkänä talouden suhteen kuin monet kollegat tässäkin salissa

mutta joka tapauksessa tämä suuri kuva kannattaa nostaa keskusteluun ja nähdä kuinka suurissa vaikeuksissa suomalainen työ tällä hetkellä on monesta eri syystä

yksi vähän erikoinen piirre on samaten kuin kivihiilen käytön kohdalla tämä maataloustukien leikkauksien monien eri versioitten esittäminen

me olemme joutuneet keskelle kansainvälistä verokilpailua ja suomalainen työ ja suomalaiset yritykset karkaavat maamme rajojen ulkopuolelle

kysynkin ministeriltä

arvoisa puhemies

itse haluaisin tuoda sen esille että näillä järjestelmillä sika ja nautapuolella on sellainen ero että ne ovat tukijärjestelmiin sidottuja ja kun turkispuolella ei ole tukia niin tämä muuttaa hieman tämän koko järjestelmän luonnetta

arvoisa puhemies

minä luulisin että maaseudun kehittämisen kannalta olisi ehkä järkevää keskittyä niihin toimintoihin joita oikeasti voidaan kehittää

joten se keskeinen sanoma on että suomessa rakenteelliset muutokset ovat äärimmäisen vaikeita kuten kuntakeskustelu osoittaa mutta pelkästään tämä kuntarakenteen muutos ei tuo muutosta suomen talouteen

sekin täytyy rehellisesti todeta että jos me luomme tämmöisiä järjestelmiä jotka sitten vievät turkistuottajilta tai muilta aikaa ja myös rahaa niin sitä pitää aina analysoida kun ne rakennetaan jonkun toisen järjestelmän päälle mistä äsken puhuin kuinka paljon siinä todellisuudessa saadaan hyötyä

luku tosin tuntuu isolta mutta kysyn ministeriltä

tämän talouden ja julkisen sektorin tarkastelun pitää ulottua myös keskushallintoon ja niihin lukuisiin julkisiin työpaikkoihin mitä meillä on kertynyt erityisesti tänne uudellemaalle

aiotteko te omalla toimialallanne vahvasti lähteä purkamaan normistoa ja säätelyä siinä mittakaavassa kuin se yleensä suomen lakien ja eu lainsäädännön näkökulmasta on mahdollista

itse näkisin että meillä on aivan selviä painopistealueita joita myös jollakin tavalla on edistetty

lakialoite on hyvä ja vie asioita oikeaan suuntaan mutta kuitenkaan me emme saa tehdä järjestelmiä jotka toimivat ikään kuin päällekkäin ja rasittavat sitten tuottajia enemmän kuin niistä on päätti puhemiesneuvoston puhemiesneuvosto ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään maa ja metsätalousvalion että lähetekeskustelua varten esitellään päivitys ja hyötyä

niitä tahoja jotka ajavat suurkuntia minä en tiedä missä puolueissa niitä yleensä on enemmistönä taitaa olla vähemmistö kussakin puolueessa ei kannata kovin vakavasti ottaa koska tämmöiset ylhäältäpäin käsketyt suuret kunnat eivät tule olemaan toimivia eikä niissä kunnallinen itsehallinto tule toimimaan

arvoisa puhemies

siellä on erityisesti lähiruuan jalostus eli pienteurastamotoiminta

turvetta täytyy käyttää sen takia että me voimme puuta käyttää

kannattaa olla hyvin kriittinen myös niiden tahojen suhteen jotka eivät halua tehdä minkäännäköisiä muutoksia joten itse uskon niin kuin valtaosa kokoomuksen kansanedustajia uskoo että tämä kultainen keskitie tässäkin asiassa on parasta

aivan tolkuttomasti ei puutakaan kannata polttaa

mutta kannatan puunpolttoa ja turvetuotannon lisäämistä suomessa

täytyy varmuudella todeta että emme voi jatkaa nykyisellä rakenteella koska se johtaisi siihen että ihmiset eivät enää saa palveluja ja kunnallinen tuloveroprosentti monissa kunnissa nousisi tasolle jolla kiinteistöjen ja kiinteän omaisuuden omistajat jäisivät panttivangeiksi

näin ollen on aika helppo tehdä tiettyjä kuntarakenneuudistuksia niillä alueilla joilla on isompi kaupunki ja joilla kunnat ovat lähellä

ehkä suurimman ongelman tässä koko kuntarakennekeskustelussa muodostavat ne suurten etäisyyksien kunnat jotka eivät ole ollenkaan lähellä keskuskaupunkia tai jotakin suurempaa kokonaisuutta

yksi näkemys täytyy tässäkin asiassa ottaa huomioon sellainen että näissä kunnissa on paljon yrityksiä ja myös vientiyrityksiä joiden investoinnit riippuvat siitä miten ne näkevät tämän kunnan tulevaisuuden

aivan keskeinen kysymys tässä kuntarakenneuudistuksessa tulee olemaan se millä tavalla me turvaamme sen kehitystyön ja kehityksen moottorin näissä pienissä kunnissa jotka sitten toivottavasti sulautuvat näihin suurempiin kokonaisuuksiin

siinä on oikeasti olemassa suuri vaara että kehitystyö näissä kunnissa sitten lopahtaa jos ne ovat osa isompaa kokonaisuutta ja niillä ei ole jollakin tavalla paikallista kehitysmoottoria jonkunmoista kehitysjohtajaa ja paikallista demokratiaa

mutta itse näen sen kyllä äärimmäisen tärkeänä asiana että ihmiset luottavat hallintoon ja pystyvät luottamaan myös siihen että hallinto toimii hyvän hallintotavan mukaisesti ja suorittaa myös velvoitteensa kansalaisia kohtaan mikäli niitä ilmenee

kannan huolta suomalaisten kuljetusyritysten kannattavuudesta ja siitä että ne menettävät jatkuvasti kuljetuksia maan rajojen ulkopuolelle

kannattaisi erityisesti kiinnittää huomiota laittomiin kabotaaseihin ja arvioida myös vr transpoint internationalin toimintaa

väestön ikääntyessä hoivakustannukset kasvavat ja huoltosuhde heikkenee

ja kysymys kuuluu

toki näin on että rakenteita täytyy muuttaa mutta onko näin että julkisen sektorin sisällä voidaan myös työtehtäviä pikkuhiljaa muuttaa niin että siellä on lähes sama määrä ihmisiä töissä mutta ne ovat aika lailla eri hommissa tulevaisuudessa niissä hommissa mitkä ovat ihmisen hyvinvoinnin kannalta tarpeellisia

arvoisa puhemies

on hyvä että tämä laki on puitelaki joka sitten koskee viranomaisia mutta kyllähän laissa lukee että tämä on tavoitteellinen ja täällä on aika paljon näitä tavoitteita ja kyllähän jokainen varmaan on samaa mieltä että ilmaston tulee olla puhdas ja päästöjä tulee vähentää